mutta millähän tavalla tämän vihreän liikkeen hiilenmusta peiteväri kuitenkin saataisiin poistettua että esimerkiksi tänne helsinkiin me saisimme sitä bioenergiaa käyttöön yhtä lailla näihin sanottuihin rovaniemelle ja muualle

mutta itse ainakin uskon tämän lain todellakin positiivisempiin seikkoihin mitä tässä moni edustaja on tuonut esillekin juuri elinkeinon kehittämisen elinkeinovapauden lisääntymisen ja byrokratian vähentämisen osalta

todennäköisesti tulee käymään kuten aikaisemmin edustajat ovat kertoneet että meidän kauppojemme aukioloajat määrätyllä tavalla vähenevät mutta sitten ne kohdentuvat paremmin asiakaskunnan liikkeisiin

arvoisa puhemies

silloin saatiin paras hankkeellakin aika hyvää tulosta jos tavoiteltiin sitä että saadaan kuntaliitoksia aikaan

tavallaan siitä ei haluttu ottaa esimerkkiä ehkä eikä asiantuntemusta mitä siitä koettiin ja millä tavalla olisi menty neuvotellen ja yhteistyötä hakien eteenpäin

siinä lyhyen matkan päästä voidaan käydä vaikka kymmenen kertaa siellä vanhuksen luona mutta sitten on nämä isot kunnat missä on pitkät etäisyydet ja sitten katsotaan voidaanko siellä kuinka monta kertaa käydä niitä lääkkeitä katsomassa ja vaippaa vaihtamassa

näissä kaikissa valtionohjelmissa ja kehittämishankkeissa on ollut se tavoitteena että kehitetään alueita haetaan uusia työpaikkoja haetaan niille ihmisille parempia palveluja tai yritetään ainakin säilyttää niillä alueilla niitä palveluja

mutta nyt hallitus runttaa ylhäältäpäin aika aika isolla kämmenellä kerralla koko kuntakartan uusiksi

tämä on aika vaikea pala kyllä hallitukselle nämä kasvukuntien reuna alueet ja kasvukunnat kasvukaupungit kuten helsinki lahti turku tampere oulu

mielestäni hallitus toimii tässä kuin syöpälääkäri

se antaa hyvin vahvaa kemoterapiaa kasvukeskuksille että ne yhdistyisivät mutta siinä samalla tapetaan hyvin elinvoimaiset pienet kunnat pikkukaupungit jotka ovat näitten kasvukeskusten reuna alueilla

ihmettelin vähän saarakkalan lausuntoa tässä ja ehkä hallituksenkin otetta siitä että pitää palauttaa elinkeinopolitiikka kuntiin

toki sehän on siellä kunnissa me teemme hyvin vahvaa kaavoitusta autamme koulutamme uusia yrityksiä haemme henkilöstöä yrityksille mutta yhä laajemmin on tullut se esille että yhteistyö eri kuntien välillä laajassa kaaressa on se millä on kuitenkin saatu isoja yrityksiä sinne alueelle ja toimintaa niihin yrityksiin

eli näen sen kuitenkin tärkeänä millä toimenpiteillä se paikallinen elinvoimaisuus se lähidemokratia se lähitoiminta saadaan niissä kunnissa toimimaan

yksi positiivinen asia täytyy hallitukselle kyllä tässä sanoa

mutta minkälainen on meidän se koko sosiaali ja terveydenhuoltokuviomme siitähän tarkkaa kuvaa meillä kellään ole

eli tällä aika kovalla kädellä hallitus ei ole kuunnellut asiantuntijoita kuntatieteilijöitä ja siitä näkemyksestä mikä esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisessä on kunnat ovat aika sekaisin tällä hetkellä

ennen se yhteistyö oli jonkinlaista dynamiikkaa mutta tämän hankkeen aikana käytiin myös juvalla aivan samoin siellä on mennyt yhtä lailla tämä yhteistyö alas

eli tällä on viety paljon semmoista hyvää vanhaa kokemusta niistä kunnista nyt kuralle yhtä lailla asiantuntemusta ei ole riittävästi käytetty

säästetäänkö tällä nyt sitten meidän palvelujamme että niitä ei sitten enää järjestetä meidän kuntiemme asukkaille vai mikä on palveluiden säästöohjelma

tämän kahden päivän aikana on aika paljon juha sipilän hallitusohjelmasta käsitelty juuri talousosiota ja ehkä säästöjä ja näitä muita toimenpiteitä itsekin tuossa aikaisemmassa puheenvuorossa kävin

me olemme suomessa pitkään puhuneet minkälaiset tietojärjestelmät meillä on esimerkiksi kunnissa ja yhteiskunnan eri järjestelmissä ja kuinka päällekkäisiä ne ovat

uskon että me saamme valtion ja yhteiskunnan kassaan hyvin paljon varoja kun me toteutamme tämän digitalisaation julkisten palvelujen osalta olevan osion ja saamme siihen selkeän rakenteen ja selkeät toimintatavat ja voidaan purkaa useita satoja erilaisia ohjelmarakenteita

tähän liittyy paljon mahdollisuuksia mutta ensin pitäisi nämä maaseudun digitaaliverkot saada kuntoon valokuitukaapelit

edellisen hallituksen aikana olen siitä useamman puheenvuoron käyttänyt ja kirjallisen kysymyksenkin tehnyt että kun nyt tällä hetkellä sonera ja kumppanit purkavat niitä kuparikaapeleita niiden tilalle vain annetaan ilmasta tulevaa kusoa niin sanotusti eli tulisi satsata myös kiinteisiin valokuituverkkoihin ja mahdollistettaisiin kahdensuuntainen liikenne

tällä kuten digitalisaation julkisten palvelujen osiossa tulee mahdolliseksi esimerkiksi vanhuspalvelujen parantaminen ja monen muunkin esimerkiksi koulutuksen etäopiskelumahdollisuuksien ja myös yritystoiminnan parantaminen maaseutualueilla

näen että tämän osion ohessa tulee myös satsata näihin investointeihin

oikeastaan vielä yksi tästä kokeiluosiosta näen että meillä pitää olla ketterä suomi ottaa uusia kokeiluja uusia alueita tai maakunnallisia kokeiluja ja niihin liittyviä osioita

on hieno idea että lähdetään tämmöisellä ainakin kahden kuukauden avokonttoriasialla eteenpäin koska usein kun hallitukset ja ministerit ovat vaihtuneet ministereistä on tullut kahdessa viikossa tai kuukaudessa sisäsiistejä eli virkamiehet ovat ottaneet valtaansa tämän ministerinkin ajattelumaailman

jos saataisiin nyt näissä avokonttorikeskusteluissa jo ministeriöstä lähtemään uusia ajatuksia ja uudistuksia ja sääntöjen uudistuksia myös maakunta ja kuntatasolle niin se olisi aivan mahtava asia

tämä liittyy tähän johtamiseen ja myös sitten toimeenpanoon

meillä on nyt kunnilla ollut kymmenen vuotta erityyppisiä erinäköisiä harjoitelmia sieltä mannisen ja peltosen ajoista ja siitä edelleen

eri malleja on romutettu ja tehty ja kuntakenttä on aika väsynyt kyllä näihin uudistuksiin ja olisi hyvä että tämä niin sanottu pohja mitä nyt ollaan viemässä eli kolmiportainen hallintomalli saataisiin luotua se pohja jonka päälle tehdään rakenteet ja sen jälkeen päästään sisältöjen kehittämiseen ja parantamiseen

tämä on iso ponnistus ja toivon todellakin sote uudistushenkilöstölle ja ministereille myös aluehallinnon osalta voimia näihin asioihin

täällä ovat ministerit orpo ja toivakka pirteinä olleet valvomassa hallitukselta tulevia tekstejä ja oikeastaan voisinkin suunnata tässä vielä heille kysymyksetkin

kun soitin siitä hätänumeroon niin he ottivat vain tiedot ylös sotutunnuksen ja auton rekisterinumeron ja sieltä tuli poliisilta paperit päivän päästä että olet ajanut peurakolarin ja lähetä nämä paperit sitten vakuutusyhtiölle

tietenkin näitä tapahtumia on paljon mutta kuinka sitten jos siellä on oikeaa väkivaltaa tai rikollisuutta on näiden maaseutujen hiljaisten harva alueitten turvallisuus etenkin

ministeri toivakalle esittäisin kysymyksen nyt kun on ulkomaankauppa ja kehitysministerin tehtävät kehitysavusta mihinkä edustaja paaterokin äsken otti osaa

millä tapaa me nyt tässä teidän ministerin tehtävässänne voisimme vielä paremmin suomalaista teknologiaosaamista tämän pelkän rahallisen avun lisäksi myös sitten ulkomaankaupassa ja näissä kehityskohteissa hyödyntää

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

mutta täällä on hyvin otettu tämä lähiruoka esille ja haluankin kysyä ministeri koskiselta sitä ehtiikö kurki kuolla ennen kuin suo sulaa

eli meillä on aika paljon kriisiongelmia tällä hetkellä sika ja kanapuolella

eli monet maatilayrittäjät ovat myös monialayrittäjiä

tänään viimeistä työpäiväänsä tehtävässään tekevä puolustusvoimien ylipäällikkö sanoi tässä taannoin televisiossa että puolustusvoimat ei ylläpidä minkään kunnan elinvoimaisuutta

lisäksi siihen liittyy hyvin paljon muuta toimintaa jota pioneerirykmentin työntekijät ja siellä olevat varusmiehet käyttävät hyväkseen ja aika moni elinkeinotoiminta pohjautuu siihen

kun näitä varuskuntia lähdetään lakkauttamaan niin on erittäin tärkeätä että tehdään huolella tämä työ millä näille kunnille tulee sen jälkeen antaa elinkeinotoiminnallista apua

yksi uusi väline voisi olla se että varuskuntien rakennuskanta luovutettaisiin alueen kunnille ja elinkeinotoiminnalle muutettavaksi hyvin nopeallakin tahdilla uuden yritystoiminnan pohjaksi uusiin tehtäviin ja uusien työpaikkojen pohjaksi

tässä rakennemuutosrahoituksessa on semmoinen ongelma että nyt kun ne on metsäteollisuudessa ja muualla tehty niin teollisuus on niitten osalta hyvin vahvasti mukana siinä rahoituksessa

mutta nyt kun valtio itse tekee tätä toimintaa niin sieltä jää se aktiivinen elinkeinotoiminnan edespäin vievä voima pois ja se on useita miljoonia euroja

näkisin että tässä olisi jonkin tyyppinen riskirahoitusjärjestelmä tai sitten todellakin senaatti kiinteistöt luopuisi niistä myyntivoitoistaan ja lähtisi yhdessä kuntien kanssa kehittämään näitä alueita

on myös pakko kysyä tästä puolustusvoimauudistuksesta kuinka käy paljon käytetyn alueen viranomaisten keskinäisen virka avun jatkossa

elinkeinopolitiikka on pitkäjänteistä mutta yhtä lailla elinkeinopolitiikassa pitää olla ajan tasalla ja herkkyyttä

tietenkin nyt tässä ensi vuoden talousarviossa on ainakin tämän aluekehityksen osalta muutamia heikkoja kohtia eli juuri tämä maakuntien kehittämisrahan vähentäminen nyt pienempään osaan kuin aiemmin

maakunnan kehittämisrahalla on kuitenkin pystytty aktivoimaan alueellisesti oman päätöksen alla olevia hyviä hankkeita ja ne ovat oikeastaan näitten hankkeitten tämmöisiä selontekoja tai selvitystyötä ja sen jälkeen on haettu muut rahoitukset näiden hankkeitten eteenpäinviemiseen

arvoisa puhemies

tästä kaikkinensa vielä jos niitä negatiivisia seikkoja hakee nyt sitten yksi on tämä innovaatiorahoituksen vähentyminen osaltaan sieltä tekesin osalta ja yhtä lailla tähän lainoitukseen

yksi osa alue kanssa mistä olen enemmänkin huolissani vaikka rahoitusta sieltä löytyy on juuri vientirahoituksen rooli tällä hetkellä ja sen kohdentuminen sanotaan pk sektorin yrityksiin

näin hienona kesäisenä päivänä olisin mielelläni tullut eduskuntaan keskustelemaan siitä kuinka suomen teollista kilpailukykyä parannetaan kuinka suomeen tehdään uusia työpaikkoja tai kuinka me pelastamme suomen syrjäytyneet nuoret ja saamme heidät töihin ja tehtäviin

isothan saavat kyllä aika helposti vientirahoitusta mutta varsinkin pienten teknologiayritysten kohdalla joiden vientituotteet ovat kohtuuhintaisia kohtuukalliita juuri yhteisen valtionosuuden olisi tärkeä olla isompi

oli vähän vaikea lähteä tänne keskustelemaan siitä että espanjalaiset grynderit ja pankkiveijarit ovat tehneet tämmöisen kuplan mikä sitten nyt on laukeamassa

mielestäni hyviä asioita on se että elinkeinopolitiikan ja yritysrahoituksen byrokratia ehkä kevenee siinä että näitä kehittämisvälineitä yhtenäistetään että yrityksille jää tällä hetkellä oikeastaan kaksi

mutta siinä samassa pesuvesien mukana nyt menee semmoisia pieniä tukia mitkä ovat tärkeitä myös maaseutualueille kuten kyläkauppatuki ja sitten tässä samassa kohdassa meni tämä kuntien mahdollisuus saada kuntien halleihin eli toimitiloihin rahoitusta

nämä kuntarahoitteiset hallit ovat kuitenkin kasvukeskusten ulkopuolella merkittäviä vuokranantajia ja varsinkin näihin startteihin startupeihin mutta myös laajennushankkeissa kunnat ovat rahoittaneet vuokra ja lunastus periaatteella useita laajennuksia ja on saatu hyviä klustereita aikaiseksi

varsinkin se tahto ja asenne millä etelä euroopan maat ovat liittyneet euroon ja haluavat eurossa olla on yksi syy miksi tässä tilanteessa ollaan

mutta meillä on nyt semmoinen väline millä me voimme valtiollisesti lähteä määrättyihin operaatioihin mukaan

nyt syvälle mennäkseni siinä meillä tarvitaan tekoja mutta todellakin ministeri vapaavuori tänään sanoi että tässä voidaan myös tämän uuden työryhmän puitteissa lähteä eteenpäin

millä se asenne saadaan muokattua että he esimerkiksi saisivat kerättyä kaikki alvinsa siellä ja saisivat nämäkin määrätyt verot kerättyä

arvoisa puhemies

näköjään tämä on maan tapa meillä että budjetti tulee aina myöhässä ja nyt sen ymmärrän kun paikallinen te keskuksen johtaja aina sanoo että ei oo rahhoo näihin ja näihin asioihin että ne tulee sitten lisätalousarviossa

mutta tässä on iso pähkinä että millä me tässä ajassa aika nopeillakin teoilla saisimme kivihiilen virtaamista suomeen vähennettyä ja millä tavalla me saisimme yhtä lailla turve energian yhtä lailla puuenergian ja kotimaisen energian osuutta nostettua

pääministeri puhui tänään että reilut pelisäännöt tulisi olla

valtuuston puheenjohtajana mänttä vilppulassa nyt sitten tällä hetkellä toimin ja olen nähnyt näitä asioita kuinka tärkeätä työvoiman hoito tällä hetkellä on

meidän täytyy saada enemmän voimaa millä saadaan asennemuokkausta etelän maiden tahtoon ratkaista omia ongelmiaan

tässä puhuttiin aika paljon nokiasta mutta ottaisin esille myös nämä äkilliset rakennemuutosalueet missä on satojen työpaikkojen poistuma metalliteollisuudesta teknologiateollisuudesta mutta myös vahvasti puuteollisuuden osalta

eli se tahtotilan löytäminen se on se liittovaltion suunta aivan niin kuin olli rehn on joskus aikanaan sanonut ja tässäkin salissa on sanottu

eulla ja eurolla ei ole työkaluja

oikeastaan nopeat toimenpiteet auttavat siihen että ihmiset pysyvät siellä alueella etteivät he esimerkiksi muuta sieltä sitten asutuskeskuksiin työttömiksi

siellä on semmoisia isoja asioita juuri teollisuuden sähköveroissa ja näissä maatalouden energiapalautuksissa ja muussa että muun muassa saksa on tämmöisestä ajattelusta jo luopunut ja katsoo enemmänkin kilpailukyvyn kannalta

on tärkeää että nämä henkilöt ovat siellä sitten uutta toimintaa varten ja heidät pystytään sinne työllistämään ja pitämään siellä alueella alueen työvoimassa mukana

arvoisa puhemies

siinä on tekemistä meillä

tässä on tänään hehkuteltu tällä vakuussopimuksella aika monessakin asiassa mutta en tiedä onko sen väärti nostaa sitä tikunnokkaan tässä asiassa vaan pitäisi pohtia niitä syitä enemmänkin kuten äsken kerroin ja sitä että meidän suomalaisten ei tarvitsisi mennä sinne sammuttamaan näitä tulipaloja

tässä kokonaispaketissa näen sen että kyllä tällä voidaan elää mutta meidän täytyisi olla vieläkin herkempiä siihen millä me kotimaista kilpailukykyä edistämme ja tuomme suomalaiselle työlle

uudelle hallitukselle näkisin että turvaverkko sanan voi sitten panna romukoppaan saman tien ja esittäisin siihen tämmöistä turvatrampoliini sanaa

varsinkin nämä työllisyysmäärärahat olisivat juuri niitä että hyvin nopeasti saataisiin niin nuorisotyöttömyyteen kuin tämmöiseen äkilliseen rakennemuutostyöttömyyteenkin hyvin nopeat toimenpiteet että ihmiset saataisiin uudelleen työuralle

prusti ja alanko kahiluoto poissa edustajaa kerralla työn mahdollisuuden

ekpn imfn ja kumppaneiden

itse näen että piikki on kiinni ja varsinkin siinä että nyt avattiin tälle pankkisektorille ja yksityissektorille näiden rahojen käyttö

en näe sitä tämän alkuperäisen ensiapupaketin jollaiseksi tämä aikanaan on luotu luonteen mukaiseksi ollenkaan

saimme tänään selvityksiä myös talousvaliokunnassa tämän asian hoitamiseksi ja en siitäkään itselleni saanut vahvistusta että näillä toimenpiteillä voitaisiin esimerkiksi tämä valuuttapako espanjasta tukkia

tähän nokiaan näen että meillä on aika hyvä ote tampereen seudulla ja tampereen alueella siinä että siellä on vahvasti mukana alueellinen tampereen elinkeino tredea siellä on yliopisto siellä on eri toimijat maakuntaliitot ja sitten vahvasti myös valtion tahot

en itse tue tätä espanjan pankkirahoitusta vaan haluaisin että käytetään kaikki muut keinot varsinkin tähän asenne ja tahtotilanteeseen näiden maiden suhteen sitä vahvistaen ja myös kansainvälistä apua

näin tämmöinen nokia tilanteessa kuten muissakin niin sanottu johtoryhmän perustaminen aika nopeasti ja sen asian proaktiivinen ote on tärkeää että myös nämä osaavat henkilöt siellä alueella säilyisivät

kuten talousvaliokunnassa sanottiin käytetään tämän pankkikriisin ratkaisuun enemmänkin taitoa ja tahtoa kuin rahaa